arvoisa puhemies

hallituksen esityksen mukaisesti on varmasti hyvä jatkaa määräaikaisesti matkapuhelinliittymien telemarkkinointikieltoa

kukaan kansalainen ei ole kyllä ainakaan itselleni valittanut siitä että enää eivät puhelinkauppiaat soittele kotiliittymiin ja puhelimiin ja myös operaattorit ovat olleet kohtuullisen tyytyväisiä tähän kieltoon

ongelmia on kuitenkin muussa puhelinmyynnissä ja telemarkkinoinnissa

lisäksi mielestäni on ongelmallista rajata vain puhelinliittymät telemarkkinointikiellon piiriin kun viestintä ja mobiilipalveluiden puhelinkauppa on laajempi aihe ja se on laajempi ongelma ja ongelmia on tosiaan tässä muidenkin tyyppisten sopimusten myynnissä

tämä laki tämänsisältöisenä on varmasti ihan hyvä ja on hyvä määräaikaisesti jatkaa tätä mutta näkisin että sitten kun tämä laki on kulumassa umpeen meidän on palattava asiaan ja on tehtävä joku lopullisempi ratkaisu tästä telemarkkinoinnista

ei voida mennä tällaisen yhden sopimusalan määräaikaisuudella eteenpäin

meidän täytyy tehdä ratkaisut jotka ovat laajempia ja jotka koskevat viestintä tele ja mobiilisopimusten puhelinmyyntiä laajemmin ja muutenkin puhelinmyynnin pelisääntöjä laajemmin

varmaankin paras ratkaisu olisi se että jatkossa puhelimessa tehty ostos pitäisi varmentaa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla tekstiviestillä tai kirjeellä

meidän on ratkaistava jossain vaiheessa nämä puhelinmyynnissä olevat ongelmat ja käsiteltävä asia kokonaisvaltaisesti

arvoisa puhemies

panama paperien esiin nostamaa veronkiertoa on laajasti paheksuttu mutta ei kuitenkaan riitä että veroa kiertäviä yksityishenkilöitä ja veroparatiisipalveluita tarjoavia pankkeja moralisoidaan ja kauhistellaan veronkiertoa vaan tarvitaan politiikkatoimia veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun lopettamiseksi

arvoisa puhemies

verojen maksaminen ei saa olla vapaaehtoisuuden ja yksilöiden moraalin varassa vaan kaikkien myös rikkaiden on osallistuttava veronmaksuun

se vaatii meiltä kansainvälistä yhteistyötä ja eu yhteistyötä ja se vaatii suunnitelmallista ja riittävästi resursoitua harmaan talouden torjuntaa

toivoisin kyllä että hallitus toisi meille suunnitelman siitä miten harmaata taloutta aiotaan torjua ja miten aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veroparatiisitalouteen aiotaan jatkossa puuttua

arvoisa puhemies

näyttää siltä että finanssipiirien hellimää hallintarekisteriä yritetään jälleen kerran uittaa suomeen mutta tällä kertaa keittiön kautta

käsittelyssä oleva arvopaperien säilyttämistä koskeva lakiesitys ei toki sinällään esitä hallintarekisteröinnin sallimista suomessa mutta jättää kyllä oven auki omistusten julkisuuden häviämiselle ja helpottaa omistusten piilottamista ja veronkiertoa

arvoisa puhemies

lakiesitys mahdollistaa suomalaisille omistamisen epäsuorasti hallitun arvo osuustilin kautta ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa eli suomalaisilta ei enää jatkossa edellytettäisi arvopaperien suoraa omistamista jos omistukset ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa

ja arvoisa puhemies suomi voi kyllä velvoittaa yhtiöitä ja sijoittajia noudattamaan tiettyjä sääntöjä esimerkiksi tätä suoraa omistusta

hyvä kiitoksia puhemiehelle tästä linjauksesta

arvoisa puhemies

finanssikriisin taustalla oli yritysten vääristynyttä palkkiopolitiikkaa jossa finanssialan työntekijöitä kannustettiin palkkiojärjestelmillä ottamaan ylisuuria riskejä henkilökohtaisten palkkioiden toivossa

mutta se on yksi tärkeä osa

finanssikriisin jälkeen ja pankkiregulaatiomuutosten vuoksi maailman kaikkien merkittävien vientitakuutoimijoiden vastuukanta on kasvanut kuten myös finnveran

henkilöstöä kannustettiin keinottelemaan muiden rahoilla ilman henkilökohtaista riskiä

tämäntyyppinen palkitsemispolitiikka johti ylimitoitettuun riskinottoon ja koko finanssijärjestelmän epävakauteen mikä johti finanssikriisiin

suomen lukuja ovat kasvattaneet lisäksi myös telakoiden saamat tilaukset ja niiden rahoitus ja se on tietysti äärimmäisen positiivinen asia

suomen vientirahoituksen tulee olla sillä tavalla riittävää että suomalaisyritykset eivät häviä muille maille rahoituksen järjestymisen takia

valitettavasti näiden eri vientitakuuyhtiöiden välillä on liiallistakin kilpailua ehkä siinä että kehitetään yhä uusia rahoitusinstrumentteja ja sillä tavalla kilpaillaan toisten kanssa

arvoisa puhemies

vientitakuutoiminta on suomessa ollut kumulatiivisesti itse kannattavaa mutta riski tappioista on totta kai olemassa ja se täytyy hyväksyä ja muistaa

finanssikriisiin johtaneita epäterveitä kannusteita palkkioita ja toimintakulttuuria esiintyy maailmalla yhä valitettavasti mutta onneksi siihen nyt osaltaan tälläkin esityksellä ja direktiiveillä puututaan

mutta on kuitenkin muistettava se mitä positiivisia työllisyys ja talousvaikutuksia tästä vienninrahoittamistoiminnasta suomelle saadaan eli tätä kyllä kannattaa harjoittaa

on kuitenkin tärkeätä olla tarkkana ettei astuta liikaa markkinarahoituksen tielle ja toisaalta on tärkeätä saada aikaan yleismaailmallisia pelisääntöjä viennin rahoitukselle ettei tule tätä negatiivista kilpailua

tämä lakiesitys on tärkeä mutta on myös muistettava että narulla ei loputtomasti voi työntää

me tarvitsemme myös kysyntää markkinoilla suomalaisille tuotteille ja sellaisia tuotteita suomessa pitää valmistaa joita maailmalla halutaan ostaa

tämä mainittu pk yritysten vientiponnistelujen tukeminen on tosi tärkeätä ja tärkeä kehityskohde

on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevämpää keskeyttää ihmisen työttömyyden jatkuminen positiivisen työllisyyden kautta

eikö olisi järkevää kun kunnat maksavat näitä niin sanottuja työttömyyssakkoja valtiolle että esimerkiksi nämä työttömyyssakkorahat ohjattaisiin takaisin alueille näinä palkkatukityöllistämismäärärahoina

on tärkeää että kehityspolitiikan painopisteet näkyvät myös yritysvetoisessa rahoituksessa ja humanitaarisen avun kohdentumisessa ja kuten valiokunta korostaa ihmisoikeusperusteisuuden täytyy näkyä kaikessa yhteistyössä ja rahoituksessa ja myös tässä yritysvetoisessa

haluaisinkin kysyä ministerin kommentteja tähän hondurasin keissiin missä finnfund on ollut rahoittamassa

se on aivan ehdoton edellytys

tällä hetkelläkin meillä on erilaisia alueellisia organisaatioita joissa tehdään paljon päätöksiä ja hoidetaan tehtäviä mutta niissä ei ole suoraa kansanvaltaa ja näen tämän kyllä ehdottomana edellytyksenä suorat maakuntavaalit

kela on tehnyt sellaisen muutoksen toiminnassaan että enää ei voi maksusuunnitelman perusteella maksaa takaisin liikaa maksettuja sosiaalietuuksia mikäli henkilön tulot ovat alle toimeentulotuen perusosan

pitäisi olla mielestäni mahdollista että maksusuunnitelman nojalla myös vähävaraiset ihmiset pystyvät maksamaan näitä liikaa maksettuja etuuksia takaisin koska luottotiedottomuus on valtava tragedia ihmiselle ja myös kannustinloukku työllistymisen kannalta ja aiheuttaa ihmisille syrjäytymistä

arvoisa puhemies

tämän nykyisen järjestelmän ongelmahan on nimenomaan se että työtä ei kannata ottaa vastaan jos työ on pätkissä sitä on hyvin vähän koska silloin tämä sosiaaliturva leikkaantuu ja ihmisen taloudellinen tilanne heikkenee sitten siitä että hän ei olisi ollenkaan töissä suhteessa siihen että hän ottaa tätä työtä vastaan

meidän pankkisektorimme on sillä tavalla keskittynyt että mikäli tämä sivuliikemuutos tapahtuu niin finanssivalvonnan resursseista iso osa lähtee pois ja herää kysymys tarvitseeko finanssivalvontaa sitten resursoida valtion toimesta jotta se kykenee valvontatehtävän suorittamaan riittävällä tavalla

kyllähän nykyinen järjestelmä on passivoiva järjestelmä ja mahdollistaa myös sen kotona olemisen ilman työntekoa

ja kyllä se lähtökohtainen ongelma kuitenkin on se että ei ole tarpeeksi työtä suomessa eli kyllä tämä työttömien syyllistäminen olisi syytä unohtaa

tämä on myös kuluttajien kannalta tärkeä asia koska koko tämä valvonta siirtyy sitten ruotsin viranomaisille ja esimerkiksi talletussuojassa siirrytään ruotsin käytäntöön

perustulo olisi siihen hyvä ratkaisu mutta hieman minua huolestuttaa se mitä nykyinen hallitus ymmärtää perustulolla ja minkäköhänlaisen kokeilun se laittaa alulle

toivon kyllä että hallitus olisi tässä aktiivinen ja pitäisi huolta finanssivalvonnan resursseista ja toisaalta suomalaisten pankkiasiakkaiden oikeuksista ja asemasta

talvivaaran kaivos on tärkeä työllistäjä kainuussa ja se puhuttaa paljon meidän vaalipiirissämme mutta tämän lisätalousarvion äärellä herää vakava kysymys milloin veronmaksajien rahan kaataminen talvivaaraan loppuu

ei ole järkeä ylläpitää kannattamatonta ja ympäristön kannalta haitallista kaivostoimintaa mikäli ei ole uskottavaa näkymää siitä että kaivosprosessi saadaan toimimaan toiminta tulee kannattavaksi ja ympäristöongelmat saadaan hoidettua

ja ennen kuin eduskunta myöntää tämän ehdotetun lisämäärärahan sen tulee saada kattava ja luotettava selvitys kaivoksen todellisista toimintaedellytyksistä

kaivoksen alasajokin toki maksaa mutta jos näkymää kannattavuudesta ei ole on surullisena todettava että on järkevämpää ja halvempaa käyttää julkiset rahat kaivoksen hallittuun alasajoon kuin jatkuvasti pumpata lisärahaa kannattamattomaan toimintaan

suomi kärsii tällä hetkellä investointilamasta ja olennainen kysymys tulevaisuuden kannalta on miten saamme suomeen investointeja

investointien kannata tärkeätä on että meillä on vakaa toimintaympäristö vakaat työmarkkinat ja laaja palkkaratkaisu olisi hyvä sen kannalta että yrityksillä olisi tulevaisuudennäkymä siitä miten työmarkkinat kehittyvät ja työmarkkinoilla olisi rauha

sitä ei kannata uhrata nyt näiden pakkolakien kannalta

palkkojen alennus ei riitä ratkaisuksi koska jos se riittäisi niin silloin romaniassa ja bulgariassa olisi hirveät investoinnit ja ne olisivat eun vetureita mutta näin ei ole

arvoisa puhemies

suuria riskitekijöitä ovat esimerkiksi erot sairaudet ja erityisesti työttömyys

maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat elämää monella tavalla

kainuuta ei saa nyt jättää yksin tässä vaikeassa tilanteessa vaan tuetaan tulevaisuuden näkymiä ja myös määrärahoja tarvitaan jo nyt siirtymäajalla ja toivottavasti siitä saadaan pian suunnitelma

ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkintä on myös työllistymisen este kun työtä ei välttämättä kannata ottaa vastaan palkan mennessä ulosottomenoihin

nämä microsoftin eiliset irtisanomiset olivat erittäin surullisia mutta eivät valitettavasti hirvittävän yllättäviä kun katsotaan microsoftin puhelinten myynnin kehitystä ja kovin moni ei alun perinkään uskonut yhtiön lupauksiin työpaikkojen säilyttämisestä

microsoftin on tuettava irtisanottavien uudelleen työllistymistä mutta apua kaivataan myös valtiovallan puolelta

tutkimus ja tuotekehitysrahoituksella voidaan synnyttää uusia työpaikkoja ja uusia innovaatioita ja tukea kasvua saada niitä uusia nokioita

onko hallitus valmis suuntaamaan lisää rahaa tekesille jolloin voidaan tukea microsoftilta irtisanottavia työntekijöitä ja ict alan kasvua

arvoisa puhemies

postinjakelua pitää kehittää ja sen pitää elää ajassa mutta kehitys ei saa olla sama asia kuin lakkauttaminen supistaminen ja haja asutusalueen unohtaminen

jos tulee uusia yrityksiä näitä niin sanottuja kermankuorijoita he tulevat tietysti kaupunkeihin missä on helpommat olosuhteet niin herää sitten kysymys siitä tarvitaanko jatkossa verorahalla subventiota sitten haja asutusalueen postipalveluiden turvaamiseen

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt toimenpidealoitteen jossa käymme läpi ylivelkaantumisen syitä ja esitämme mahdollisia ratkaisuja ongelman korjaamiseksi

esimerkiksi voisi kehittää velkaneuvontaa ja sosiaalista luototusta muuttaa ulosottokaarta ja perintäkäytäntöjä sekä puuttua limiittiluottojen ja vertaislainojen ongelmiin

liikaa maksettujen sosiaalitukien takaisinperintä aiheuttaa maksuhäiriömerkintöjä kun liikaa maksettuja tukia ei kaikissa tilanteissa saa halustaan huolimatta maksaa takaisin osamaksulla vaan kela siirtää ne suoraan perintään

myös kelan tiukat karenssikäytännöt saattavat johtaa maksuhäiriömerkintöjen syntyyn

minä näen että tämä aluehallinto sinänsä on hyvä mutta ei voi sanoa etteikö tässä olisi kyseessä tosiasiallinen kuntauudistus

meillä todellakin täytyy nyt miettiä uusiksi mikä se on se tulevaisuuden kunta mitä se tekee ja mitä se ei tee

itse kuitenkin näen että vaikka paljon tehtäviä todennäköisesti siirtyy aluehallinnolle myös soten lisäksi niin erityisesti kaupunkiseuduilla kuntaliitosten tarve ei poistu sillä yhdyskuntarakenne on siellä hyvin yhteenkasvanut ja erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja ohjaamisen näkökulmasta yhtenäinen kunta olisi tarkoituksenmukainen

nootista huolimatta hallituksenmuodostajapuolueet suunnittelevat nyt perusturvan indeksien uudelleen leikkaamista ja voi kysyä kuinka kestävää sosiaalista politiikkaa se on tilanteessa jossa perusturvan taso on jo todettu riittämättömäksi

onko riittäviä kannusteita edelleen tehdä kuntaliitoksia niissä tilanteissa kun se yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta olisi tarpeellista

arvoisa puhemies

tämä yhteensovittaminen on viivästynyt sillä valtiovarainministeriö on halunnut käyttää tätä uudistustarvetta tekosyynä uittaa hallintarekisteriä suomeen toistuvasti

vasemmistoliitto oli hallituksessa hyväksymässä yhteisöveron suurta alennusta mutta epäili jo silloin onko iso alennus järkevä ja onko luvattuja dynaamisia vaikutuksia tulossa

jo kolme hallintarekisteröintiesitystä on kaatunut ja samalla tämä sinänsä tarpeellinen lainsäädännön uudistustyö on jäänyt vaiheeseen

ainakaan vielä hallituksen toimintakertomusta katsomalla ei dynaamisia vaikutuksia voi havaita ellei sitten irtisanomisia ja isoja osingonjakoja sellaisiksi lasketa

eu säädännön mukaan yhtiöillä tosiaan on oikeus valita missä ne laskevat arvopaperinsa liikkeelle eikä suomi voi määrätä sitä miten ulkomaalaiset arvopaperikeskukset toimivat

tehokkaampaa yritys ja työllistämispolitiikkaa voisi olla suunnata pk yrityksille enemmän tukea

on muistettava että arvonlisäveron korotukset ovat myrkkyä nimenomaan keskisuurille ja pienille yrityksille joihin suurin osa viime aikojen työpaikoista kuitenkin on syntynyt